arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pääministeri on aivan oikeassa siinä että tämä on arvovalintakysymys ja kyllä hallituksella on erittäin kova näytön paikka mitä tulee sen todistamiseen että hallitus myöskin suhtautuu vakavuudella verovälttelyyn ja veroparatiiseihin

arvoisa pääministeri sipilä milloin tämä hallitus aikoo ryhtyä konkreettisiin tekoihin tämän ongelman kitkemiseksi

milloin tuotte toimenpideohjelman harmaan talouden torjumiseksi eduskuntaan ja tuleeko se myöskin sisältämään esityksiä laillisen verovälttelyn eli aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi

arvoisa puhemies

kannatan edustaja uotilan tekemää esitystä edustajamäärä voisi puhemiesesitän että pykälä muutetaan vastalauseen yksimuotoiset edustaviin lumesta naton

arvoisa rouva puhemies

edustaja zyskowicz on varmaan kanssani samaa mieltä siitä että niin suomen kuin koko euroalueen etuhan on se että kreikan taloustilanne kohenee ja että kreikkalaisilla päättäjillä on mahdollisuus saada talous taas kuntoon

siksi on ensisijaisen tärkeätä että saadaan aikaiseksi ensinnäkin neuvottelutulos ja siten myöskin kreikkalaisille päättäjille työrauha keskittyä näihin taloudellisiin uudistuksiin mitä ovat kreikassa tekemässä mutta myöskin sellaisia neuvotteluehtoja eli lainaehtoja jotka eivät entuudestaan heikennä kreikan taloudellista tilannetta

ensinnäkin humanitaarisen kriisin ratkaiseminen johon liittyy esimerkiksi asuntojen ja sähkön turvaaminen kaikille tarvitseville toiseksi nimenomaan hallinnon uudistaminen eli byrokratian keventämistä ja verovälttelyn vähentämistä ja kolmantena näiden lainaehtojen uudelleen neuvotteleminen

arvoisa puhemies

tämä hallitus tekee paljon huonoja päätöksiä mutta tämä on kyllä näistä leikkauspäätöksistä varmasti yksi lyhytnäköisimmistä ja haitallisimmista

no ensimmäinen ongelma on tämä hallituksen päätös ryhmäkokojen kasvattamisesta joka tulee heikentämään varhaiskasvatuksen laatua kaikkien lasten ja lapsiperheiden osalta

toinen ongelma tässä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisessa ja erityisesti siinä tarveharkinnassa mikä siihen ollaan tuomassa on se mihin perheisiin se rajaus ennen kaikkea tulee kohdistumaan

kiitän puheenvuorosta

tämä hallitus aikoo rajata opiskelija asunnot ja myöskin nuorisoasunnot pois erityisryhmien investointiavustuksen piiristä osana tätä hallituksen asuntopoliittista kokonaisuutta

eli on syytä arvioida että rajoitus erityisesti tulee nostamaan kynnystä hakea kokopäiväistä hoitopaikkaa erityisesti niiden perheiden kohdalla jotka eniten sitä tarvitsisivat ja täten se tulee lisäämään perheiden eriarvoisuutta entuudestaan

sehän tulee merkittävästi heikentämään jo erittäin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien nuorten taloudellista tilannetta ja koska tämä tukimuoto on ollut todella merkittävä tämän asuntotuotannon kannalta niin arvioidaan että se saattaa jopa kokonaan pysäyttää uudisasuntotuotannon ja taatusti myöskin nostaa vuokratasoa

kyllä minun mielestäni surullinen totuus tästä lakiesityksestä on se että tässä ei ole menty lapsen etu edellä vaan säästöt edellä ja kaiken lisäksi arviot saatavista säästöistä perustuvat selvityksiin jotka ovat yli kymmenen vuotta vanhoja eivätkä varmasti pidä paikkaansa enää

haluaisin nyt kysyä ministeriltä miksi hallitus aikoo lakkauttaa tämmöisen todistetusti erittäin tehokkaan ja tärkeän tukimuodon ja miten te aiotte varmistaa että nuorille edelleen jatkossa on olemassa riittävästi kohtuuhintaista asumista tarjolla kaikissa isoissa kasvukeskuksissa

arvoisa puhemies

se että suomen historiassa joskus on tehty huonoja päätöksiä ei ole mikään perustelu jatkaa huonoa ja sivistykselle tuhoisaa politiikkaa

minun mielestäni tälle hallitukselle voi antaa kunnian siitä että se on perunut aika paljon sen huonoja ja paljon kritiikkiä saaneita esityksiä

mutta miksi hallitus koulutuksen kohdalla ei ole valmis pätkääkään muuttamaan kantaansa kaikesta tästä hyvin perustellusta kritiikistä huolimatta

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

täällä tuotiin kreikan orastava talouskasvu esille esimerkkinä siitä että kreikan taloudella oli mennyt hyvin ennen näitä tammikuussa pidettyjä vaaleja

haluan nyt kysyä ministeri mäntylältä ja rehulalta mitä aiotte tehdä vanhus terveys ja sosiaalipalveluiden henkilökunnan työssäjaksamisen ja siten myöskin suomalaisen hoidon parantamiseksi

haluaisin myöskin kysyä edustaja zyskowiczilta jos hänen mielestään siis on väärin ratkaista tätä humanitaarista kriisiä tai että sähkön ja asunnon takaamisessa kansalaisille olisi kyse katteettomista lupauksista

haluan myöskin huomauttaa että nyt valittu hallitus kreikassa on ensimmäinen joka on toden teolla myöskin ilmaissut haluavansa puuttua tähän verovälttelyyn ja niihin ongelmiin joita kreikan hallinnossa on ollut jo pitkään

arvoisa puhemies

mikä voisikaan olla parempi hetki käsitellä ja arvioida hallituksen edellisen vuoden toimintaa ja toimenpiteitä kuin juuri nyt uuden hallitusohjelman julkaisemisen kynnyksellä

tilanteessa jossa väistyvä hallitus epäonnistui keskeisissä tavoitteissaan työttömyyden vähentämisen ja julkistalouden vakauttamisen osalta on vähintäänkin paikallaan arvioida miksi näin kävi

viisas poliitikko on sellainen joka pysähtyy arvioimaan miksi tehdyt poliittiset toimenpiteet eivät tuottaneet toivottua ja odotettua tulosta

kuten hallituksen vuosikertomuksessa kerrotaan olivat hallituksen kolme keskeisintä painopistealuetta köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

valtiovarainvaliokunnan jaosto vieraili eilen kajaanissa vastaanottokeskuksessa jossa tutustuttiin kaupungin kotouttamistoimintaan ja siellä nousi esille että jo näihin nykyisiin perheenyhdistämiskäytäntöihin liittyvät ongelmat vaikeuttavat kotouttamista suomessa merkittävästi

työpahoinvointi on todella merkittävä ongelma suomalaisessa työelämässä tällä hetkellä ja se synnyttää myöskin merkittäviä kustannuksia niin julkiselle sektorille kuin myöskin työnantajille

mitään konkreettisia ratkaisuja en kuitenkaan havainnut ministereiden vastauksista päinvastoin sekä sote uudistus että jatkuvat kilpailutukset myöskin luovat sitä epävarmuutta ja sitä stressiä erityisesti julkiselle puolelle suomessa tällä hetkellä

jos tämä hallituksen esitys nyt toteutuu tulee perheenyhdistäminen vaikeutumaan entuudestaan suomessa ja silloin nämä toimeentulovaatimukset suomessa tulevat myöskin olemaan varsin korkealla tasolla verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin maihin

arvoisa puhemies

koko tämän kuluneen vuoden aikana suomessa on puhuttu lähinnä vain siitä mitä suomalaiset työntekijät maksavat eikä siitä miten he jaksavat ja voivat omalla työpaikallaan

eilen kuultiin oikein ilahduttavia uutisia siitä kuinka hallitus on ottanut huomioon vasemmistoliiton kansalaisyhteiskunnan ja muun opposition esittämää kritiikkiä ja päättänyt vetää pois esityksensä veronkiertäjien armahduslaista eli esityksen tehokkaasta katumisesta

sisäministeri orpo oletteko arvioineet tämän lakimuutoksen vaikutuksia kotoutumiseen suomessa ja miksi te ajatte suomeen toimeentulovaatimuksia jotka ovat kovempia kuin monissa muissa euroopan maissa

sen lisäksi että tämä päätös heikensi pienituloisten ostovoimaa oli se ilmiselvästi ristiriidassa köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen kanssa

euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea ilmoittikin helmikuussa käsiteltyään aiheeseen liittyvän kantelun että sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistaso suomessa on riittämätön

haluan myös kysyä ministeri lindströmiltä kun ei ole paikan päällä niin jatketaan sitten samoilla ministereillä mitä hallitus aikoo konkreettisesti tehdä suomalaisten työhyvinvoinnin ja myöskin työsuojelun parantamiseksi sairauspoissaolojen vähentämiseksi

miksi hallitus aikoo kuitenkin jatkaa veronkiertoa ja rahanpesua helpottavan hallintarekisterin valmistelua siitä huolimatta että lainvalvojat yksimielisesti ovat tyrmänneet tämän hankkeen

arvoisa puhemies

mielestäni päätös jatkaa tämän hankkeen valmistelua osoittaa kuitenkin että hallitus ei ole johdonmukainen toimissaan harmaata taloutta ja veronkiertoa vastaan ja juuri johdonmukaisuus on tämän toiminnan näkökulmasta kaikista keskeisintä

toistuvat liian optimistiset arviot talouskasvun ja taloustilanteen kehityksestä sekä suhdannepolitiikan puute ja sopeutuksen jatkaminen taloustilanteen jatkuvasta heikentymisestä huolimatta

siitä huolimatta että mitään talouspolitiikalle asetetuista tavoitteista ei ole saavutettu perustellaan lisäsopeutusta ja veronkevennyksiä yleensä sillä ettei ole sopeutettu ja kevennetty veroja tarpeeksi

miksi hallitus ei ole ottanut lähtökohdaksi sitä että arvopaperikeskusten myös tulee tarjota näitä suoraan omistukseen perustuvia tilejä

haluankin nyt kysyä aikooko hallitus näiden määrärahojen palauttamisen lisäksi siis myös jatkaa näitä harmaan talouden torjuntaohjelmia entiseen tapaan

kuinka paljon hyvinvointipalvelujen rahoituspohjaa pitää heikentää mahdollisesti ehkä joskus syntyviä dynaamisia vaikutuksia odotellessa

osallistuin huhtikuussa valtiovarainvaliokunnan matkalle etiopiaan ja sain siellä hämmästyksekseni tietää että addis abeban keskustassa sijaitseva viisitähtinen radisson blu hotelli oli saanut rahoitusta finnfundilta tällaisen kansainvälisen rahaston kautta

kun nyt finnfundin rahoitusta kertaheitolla on lisätty enemmän kuin rahasto itse pyysi on hyvin mahdollista että finnfund kasvattaa osuuksiaan tällaisissa kansainvälisissä pääomarahastoissa joita on erityisesti afrikassa hyvin paljon

monet näistä rahastoista ovat rekisteröityineitä veroparatiiseihin ja näiden rahastojen rahoitettavien hankkeiden joukosta löytyy muun muassa yksityiskouluja ja hotelleja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

samaan aikaan kun hallitus ajaa rajuja leikkauksia opiskelijoiden ja palkansaajien toimeentuloon olemme taas saaneet kuulla kuinka kaikkein varakkaimpien listaamattomien yhtiöiden omistajat eivät maksa juuri lainkaan veroja tuloistaan

erinomainen esimerkki tästä on hallituksen tavoite velkaantumisen taittamisesta vaikka se ei esitä minkäänlaisia analyyseja jatkuvan velkaantumisen syistä

arvoisa pääministeri sipilä miten te aiotte osallistaa suurituloiset osingonsaajat säästöpolitiikkaan ja eikö tämä olisi oikeudenmukaisempi vaihtoehto kuin pienituloisilta opiskelijoilta leikkaaminen

yritysten vähentyneet panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat erityisen huolestuttavia

arvoisa puhemies

pääministeri sipilä te piditte eilen suomen kansalle puheen jossa vetositte kansalaisiin ja pyysitte ymmärrystä hallituksen nyt tekemille leikkauspäätöksille vedoten vaikeisiin taloudellisiin aikoihin

arvoisa puhemies

näiden vakuutuskuorien suosiohan on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana juuri siitä syystä että ne mahdollistavat niin omistusten piilottamisen kuin myöskin osinkojen saamisen verottomana

arvoisa puhemies

minusta on erittäin positiivista jos hallitus nyt pohtii myöskin suurituloisten mukaan ottamista tähän säästöpolitiikkaan mutta pääministeri aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin näiden vakuutuskuorien avaamiseksi jolloin myöskin te itse osallistuisitte hyvinvointivaltion rahoittamiseen

miksi hallitus ei aseta harmaan talouden ja veronkierron torjumista hallituksen ykköstavoitteeksi julkisen talouden tasapainottamiseksi pienituloisten suomalaisten kurjistamisen sijaan

tästä syystä vasemmistoliiton näkemys on että kaikki niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin talouspoliittiset toimet tulee arvioida niiden työllisyysvaikutusten perusteella

euroopassa alijäämät ovat supistuneet paljon hitaammin kuin elvytystä harjoittaneessa yhdysvalloissa ja juuri talouskuri on tutkimusten mukaan lisännyt julkista velkaantumista euroopassa

tästä huolimatta hallitus jatkaa kireän finanssipolitiikan tiellä toteuttamalla sopeutuksensa lähes kokonaan menoleikkauksina ja leikkaukset etupainotteisina

rouva puhemies

te ilmoititte antavanne bernerille sataprosenttisen tukenne vaikka ette tunne asiaa mistä on kysymys

suomi toistaa euroopan kohtalokkaita virheitä

täälläkin suosittu hokema kreikan tiestä kuvastaa oikeastaan kaikista parhaiten kokoomuksen ajamaa ja hallituksen toteuttamaa politiikkaa

menoleikkaukset taantumassa ja syvenevän taantuman johdosta tapahtuva velkataakan kasvu on juuri sitä mitä nähtiin euroopan kriisimaissa

arvoisa puhemies

leikkausten sijaan tarvitaan kasvua ja työllisyyttä vahvistavia toimia sekä valtion menojen kohdentamista työllisyyden ja kysynnän parantamiseen

minä en omassa puheenvuorossani viitannut veronkiertoon vaan verosuunnitteluun eli siihen että suomessa on niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä jotka tietoisesti pyrkivät minimoimaan omaa verorasitusta eivät rikkomaan lakia

minusta tässä on nyt kyse siitä aikooko hallitus omassa veropolitiikassaan tähdätä siihen että periaate siitä että jokainen suomalainen maksaa veroa maksukykynsä mukaan toteutuu

työllisyyden parantamiseksi ehdotamme yleisen arvonlisäveron määräaikaista alentamista kahdella prosenttiyksiköllä

aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin esimerkiksi osinkoverotuksen uudistamiseksi niin että verotus suomessa myöskin toimii tämän suomalaisille tärkeän periaatteen mukaan

koska alennus olisi määräaikainen se ei lisäisi deflaation riskiä vaan kannustaisi kulutus ja investointipäätösten tekoon

paras lääke suomen elinkeinorakenteen murrokseen ja tuottavuuden heikentymiseen on panostaminen uuteen tietoon ja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen

työllisyysmäärärahojen riittämättömyys johtaa työttömyysjaksojen pidentymiseen mikä osaltaan pahentaa työmarkkinoiden pahinta rakenteellista ongelmaa pitkäaikaistyöttömyyttä

uusiutuva energia ympäristölle haitallisten tukien sijaan tukee kotimaista ja kestävästi tuotettua bio ja aurinkoenergiaa tuulivoimaa sekä maalämpöä

arvoisa puhemies

tulonjaon oikeudenmukaistamiseksi esitämme toimia harmaan talouden torjumiseksi pääomaverotuksen uudistamiseksi sekä pienituloisten tulotason parantamiseksi

mielestäni on hyvä että tämä perustulokokeilu etenee koska sillä halutaan puuttua ihan oikeaan ja aitoon isoon ongelmaan mitä tulee meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme nimittäin siihen että lyhytaikaisia töitä ei kannata tehdä silloin kun sosiaaliturvan varassa elää

harmaan talouden torjumiseksi ja aggressiivisen verosuunnittelun vähentämiseksi esitämme harmaan talouden torjuntaohjelman jatkamista